mehän kaikki tiedämme tällä hetkellä sen että nämä valitusmenettelyt saattavat kestää vuosia ja tähän pitäisi jollakin tavalla puuttua

minusta on aika vastuutonta puhua että tämä olisi joku tuhoamislaki jos nyt puhumme vesivoimarakentamisesta

siitähän ei ole kysymys missään tapauksessa

mutta menisin hieman muuhun asiaan tässä

tämä valuma alueen määritys on monesti aika ongelmallista ollut ja tässäkään se ei avaudu oikein miten nämä kustannukset jaetaan kun minä tiedän tarkkaan sen että kaikki ojitustoimitukset joita tehdään niin siellä kyllä tunteet nousevat pintaan ja melkein aina se joka vähiten hyötyy tästä ojatoimituksesta ja ojasta se maksaa eniten

arvoisa herra puhemies

kuitenkin itse haluan nostaa esille sen että metsänhoitoyhdistyksissä rakennemuutosta on ollut jo usean vuoden ajan voisi sanoa vuosikymmenen ajan

pienempiä metsänhoitoyhdistyksiä on liittynyt yhteen ja meillä pohjois karjalassa omassa kotimaakunnassani on koko maakuntaa käsittävä metsänhoitoyhdistys pohjois karjala joka on pinta alaltaan suomen suurin metsänhoitoyhdistys

hyvää on se että täällä on tämä ojien kunnostamisvelvollisuus

mutta kuten ed

vistbacka toi esille niin monesti käy niin että ympäristöviranomaiset eivät tätä kunnostusta enää ole sallineetkaan ja tämä on iso ongelma joka nyt toivottavasti selviää

siellä varmaan on tilanne se että tällä hetkellä voimavarat ovat hyvät hoitaa koko maakunnan metsänomistajien asioita ja uskon että varmaan tämäkin lainmuutos joka nyt on lähetekeskustelussa vauhdittaa suurempien yhdistysten perustamista

mutta itse ajattelen tilanteen niin että onko tämä lakimuutos tehty metsänomistajan vai metsäteollisuuden lähtökohdista

varmaan on niin että molemmilla on ollut jonkinlaista tarvetta varmaan pääpaino on ollut metsäteollisuuden puolella mutta kyllähän tämä voi palvella myös metsänomistajaa onnistuessaan kohtuullisen hyvin

on selvää että osalla metsänomistajista saattaa olla tilanne että eivät tee puukauppoja esimerkiksi kymmeniin vuosiin mutta maksavat metsänhoitomaksua tällä hetkellä veronluonteisesti ja tietysti heille se on kevennys

mutta itse ajattelen kuitenkin metsää niin että se on omaisuusmassa jota tulisi aina pitää kunnossa ja lähinnä samalla tavalla kuin kiinteistöjä

tässä tapauksessa varmaan metsänhoitoyhdistysten rooli on aivan keskeinen ja ne ovat siinä avunantajina mitä milloinkin tulisi tehdä

on varmaan niin että vuosien mittaan yhdistysten rooli on ollut metsäkaupassa hyvin keskeinen mutta myös siellä taimikon hoidossa nuoren metsän kunnostuksessa

nythän tässä on hieman tullut muutoksia siihen että tämmöistä suunnittelutyötä eivät voi enää yhdistykset laskuttaa kemera tuen yhteydessä ja tämä on varmasti vähentänyt sitä että metsänhoitoyhdistysten henkilökunta tavallaan ennakkoon suunnittelee ja hakee semmoisia kohteita jotka olisivat tärkeitä taimikon hoidon ja nuoren metsän kunnostuksen osalta

sehän on aivan selvää että metsäteollisuuden merkitys kansantalouden kannalta on erittäin suuri muutoksia toki tapahtuu paperin kysyntä vähentyy

ainut ongelmahan meillä suomessa on se että metsäteollisuuden tuotantolaitoksia on itä ja pohjois suomesta viime vuosina varsin paljon ajettu alas ja on tulossa niin sanottu nollaraja entistä etelämmäksi

mitä se sitten vaikuttaa metsänhoitoyhdistysten rooliin ja toimintaedellytyksiin näillä alueilla jää kaiken kaikkiaan nähtäväksi

mutta yleisesti ottaen kuten totesin debatissa tätä on valmisteltu hyvässä yhteisymmärryksessä metsänomistajatahon kanssa ja onnistuessaan varmasti tämä on ihan toimiva kokonaisuus

mutta kyllä me oikeasti tarvitsemme myös muita metsänkäyttöä edistäviä toimenpiteitä ja tähän varmasti vielä tälläkin vaalikaudella todennäköisesti palataan

samalla olette syyttänyt aran johtoa siitä että tässä tilanteessa ollaan tällä hetkellä

eikö se osoita huonoa johtajuutta jos alaisia syytetään siitä että niihin tavoitteisiin joita itse olette asettanut ei olla pääsemässä

ette ole vienyt sitä eteenpäin

arvoisa herra puhemies

käyty keskustelu osoittaa sen että kaikki eduskuntaryhmät suhtautuvat hyvin vakavasti tähän ja näkevät erittäin tärkeäksi luonnonvarat kansantaloudenkin näkökulmasta ja se on hieno asia

on tärkeätä että annamme sen viestin elinkeinopolitiikalle että yhteiskunta on omalta osaltaan tukemassa elinkeinoja että näitä voidaan viedä eteenpäin

minusta se viesti jonka ministeri juuri kertoi että on selvitysmies asetettu on hyvä viesti

suomalaiset haluavat luonnonvaroja hyödyntää kestävällä tavalla ja meillä on tosi paljon tehtävissä

valtiovallan rooli on enempi luoda niitä olosuhteita ja antaa elinkeinotoiminnalle ne mahdollisuudet ja sitä kautta kasvattaa kansantaloutta näitten luonnonvarojen kautta

tällä hetkelläkin toimialoista suurimmat epävarmuustekijät ovat juuri rakennusalalla

tässä lisätalousarviossa on useita elvyttäviä tukitoimenpiteitä rakentamisen vauhdittamiseksi

korjausrakentaminen näyttää lähteneen varsin hyvin liikkeelle myöskin kotitalousvähennystä käytetään ahkerasti se on erittäin hyvä asia

sen sijaan uudisrakentamispuolella on edelleenkin isoja ongelmia ja saamani viestin mukaan tänä vuonna ei ole alkanut juuri yhtään uutta uudisrakennuskohdetta ja tämä on huolestuttava asia

arvoisa puhemies

ympäristönsuojelu on tärkeä asia ja itse olen ainakin kokenut maaseudulla eläneenä ihmisenä että maaseudun ihmiset kyllä arvostavat luontoa ja ovat toimineetkin hyvin pitkälti sen mukaisesti

viestin mukaan suurimmat ongelmat ovat tällä hetkellä rahoitusmarkkinoitten toimivuudessa

minä en tiedä missä määrin tämä lakimuutos muuttaa sitä hallituksen kivihiilenmustaa ympäristöpolitiikkaa mikä nyt on vallalla mutta toivottavasti muuttaa ja kyllähän tähän varmaan vesien puhdistuksen osalta sisältyy ihan hyviäkin asioita

kysynkin valtiovarainministeriltä onko ministeri tietoinen siitä että nämä ongelmat ovat varsin isot ja onko niin että kiinteistö ja rakennusala koetaan niin riskialttiiksi että pankit eivät lähde mukaan näihin taloustalkoisiin vauhdittamaan rakennusalan huonoa työllisyystilannetta

kuuntelin tuon ministerin puheenvuoron aika tarkkaan ja mehän käymme yhteiskunnassa keskustelua tämän hallinnollisen taakan keventämisestä ja byrokratian karsimisesta

se on varmaan meille kaikille tärkeä asia mutta ministeri totesi niin että tässä nyt lisättäisiin sitten tätä henkilöstöä tähän valvontaan

minusta se ei välttämättä ole se oikea tapa vaan pitäisi siinä luvitusprosessissa katsoa ne kysymykset ennemmin kuin panna isot komppaniat liikkeelle seuraamaan ihmisten käyttäytymistä

arvoisa herra puhemies

afganistanin operaation hintalappu on tietysti aika korkea mutta minun mielestäni niin isaf operaatio kuin seuraajaoperaatio ovat hyvin perusteltuja olleet ja pienin askelin on päästy demokraattisessa kehityksessä eteenpäin

tavoitteita on toki monenlaisia mutta kun on nyt sitten oikeastaan tämänkin operaation aikana tullut vahvasti ilmi että erikoisjoukkoja käytetään entistä enempi kansainvälisissä kriiseissä mutta varmaan osittain myöskin kotimaisen uuden taistelukonseptin osalta niin kysyn puolustusministeriltä

onko sieltä oikeasti nyt otettu oppia näitten erikoisjoukkojen käytön suhteen ja miten tätä konseptia on viety eteenpäin että se hyödynnetään sitten tulevien suomen puolustusvoimien kehittämisessä

arvoisa herra puhemies

samanaikaisesti kun kansantalous syöksyy niin sieltä tulee vihreistä että suojelupinta alaa pitää saada lisää kokoomus on nostamassa metsäveroa tässä tilanteessa edustaja katajan suulla

minusta on äärettömän tärkeätä että metsäasiat pidetään kansallisen päätöksenteon piirissä

nyt minä olen vähän huolissani kun metsähallituslakia ollaan uudistamassa ja huhut ovat senkaltaisia että siellä on osakeyhtiöpohja mahdollisesti yksi vaihtoehto

täällä on käyty hyvää keskustelua ja on hienoa todeta että rakennusalan asiantuntijoita on sali pullollaan ainakin omasta mielestä ja näinhän suomalaiset ovat

rakennusmesta rien keskusliitto on esittänyt ministeri gustafssonille että rakennusalan koulutuksessa ammattikorkeakouluissa otettaisiin yhdeksi oppiaineeksi tämä home ja kosteusasia joka on mielestämme tärkeä

en tiedä onko se ministeriössä mennyt eteenpäin vai ei

tämä tiedetään

on sinänsä aika ihmeellistä koska valtion rakennuksista poliisiasemat ja niin edelleen lähes kaikki ovat homeongelmaisia

rakennuttajan pitäisi olla tietävä ja kohtuullisen suurikin kun valtio on ollut näissä rakennuttaja että ei se kaikki ole aina täällä pienessä kiinni

minä haluan oikaista sen verran kun tässä on syytetty osin gryndereitä ja varmaan syytä on sielläkin mutta asuntokauppalakihan lähtee siitä että jokaisessa kohteessa pitää olla valvoja

mutta ajanpuutteen vuoksi lopettelen tähän

herra puhemies

rikosseuraamuslaitos on tehnyt oman listansa ja todennäköisesti ministerin vahvalla tuella koska ministeri totesi aikaisemmin että tämä antaa erittäin hyvän pohjan jatkotyölle

hän on varsin tarmokkaasti hoitanut tätä vaikeata rakennusalan työllisyyttä ja ymmärrän täysin että vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ei valtiovalta kovin paljon voi vaikuttaa

näyttää kuitenkin siltä että syksyä kohti ollaan menossa huomattavasti huonompaan tilanteeseen

arvoisa herra puhemies

liike ja teollisuustilojen rakentaminen on lähes pysähtynyt ja näyttää siltä että vapaarahoitteinen tuotantokin on kovin vähäistä eli nyt tarvitaan ehkä jatkossakin vielä lisäpanostuksia

onko niin että tämä keskittäminen on se ainut vaihtoehto

eikö voisi ajatella niin että vangit jotka ovat tehneet rikoksen voisivat matkustaa vähän pitemmänkin matkan ja olemassa olevia vankiloita lähdettäisiin kehittämään

kysyisin kahta asiaa

erityisryhmien myöntämisvaltuutta on pienennetty

kysymys on isosta periaatteellisesta kysymyksestä ja minusta on tärkeätä se että suomalainen teollisuus saa kohtuuhintaista ja varmaa sähköä

onko tälle työryhmälle asetettu joku takaraja

edelleenkin käydään vahvaa keskustelua siitä ovatko nämä kaikki lämmöneristeitten tuplaamiset ja paksuntamiset selvitetty juurta jaksaen niin että näitä ongelmia ei tulisi jatkossa

mutta uskon että hallituksessa on mietitty hyvin tarkkaan että tämän suurempaan määrään yksinkertaisesti tällä hetkellä ei ole mahdollisuuksia

mitä pitemmälle hankkeen suunnittelu on edennyt sen varmemmaksi on käynyt että tätä kannattaa tukea

toisaalta energiakauppataseemme on tällä hetkellä tosi negatiivinen

herra puhemies

mutta kun itse tietysti kannan huolta suomalaisesta työstä niin myös tämä työmaasopimus joka on tässä saatu aikaiseksi on erinomaisen hieno asia

sinänsä on todettava kuten edustaja kiviranta että kyllähän tässä nyt ainakin semmoinen mielikuva tulee että hallitus on nyt loppusuoralla jotakin yrittänyt tehdä mutta vaikutuksiltaanhan tämä on sinänsä varsin pieni ja merkityksetön jos kaksi vuotta siihen lisää korotonta maksuaikaa saadaan mutta eipä tätä nyt vastustamaankaan kannata lähteä

minä uskon että tämä varmistaa ja mahdollistaa sen että suomalaiset rakennusmiehet saavat myös jatkossa tästä isosta hankkeesta töitä

suuri ongelma on ehkä siinä että kokonaisuudessaan tätä sukupolvenvaihdoskysymystä pitäisi voida käsitellä niin että ainakin perheyrityksissä ne jotka haluavat jatkaa sitä toimintaa pääsisivät jatkotoimenpiteisiin ilman korkeita veroseuraamuksia

kuten tässä on todettu sähköä ei voi kotimaisilla kovin paljon enempi tuottaa mutta me tarvitsemme nestepolttoaineita joita on mahdollista kotimaisilla tuottaa ja niin edelleen eli vaihtoehtoja on eikä näitä voi vastakkain asettaa

tässä verosuunnittelulla on hyvin keskeinen merkitys ja totta kai jos rintaperilliset jatkavat yrityksessä ja tekevät siinä töitä tai ovat hallituksessa ja tietyn määrän osakkeita omistavat he pääsevät tässä tietysti helpommalla mutta se ei aina ole mahdollista

minä itse näen kaikista parhaaksi toimintatavaksi sen että ihmisillä on työtä

se on parasta köyhyyden torjuntaa ehdottomasti ja jotta ihmisillä on työtä pitäisi olla myös yrityksillä edellytyksiä toimia

hallitus on minusta johdonmukaisesti toiminut ja luonut niitä edellytyksiä joilla yrityksillä on tämänkin talouden taantuman aikaan mahdollisuus tarjota työtä ihmisille

itse ajattelen niin että tällä maanosalla johon tämä operaatio nyt kohdistuu kriisipesäkkeitä tälläkin hetkellä on useita

jatkossa tilanne saattaa olla niin että näitä yk operaatioita joudutaan kohdentamaan muihinkin maihin kuin tsadiin ja keski afrikan tasavaltaan